inhimillisesti katsoen ja työllisyyden kannalta katsoen olisi täysin järkevää siirtää heidät eläkkeelle

minä ajattelin että tästä me voisimme löytää yhteisen tahtotilan tähän eduskuntaan näin riitaisena aikana että me ajaisimme yhdessä näitten syrjässä olevien ihmisten asiaa

muistan hyvin kun olin ilkka taipaleen kanssa lohjalla kävelemässä lounaspaikasta takaisin kokouspaikkaan kesäkokouksessa kun eräs nainen ajoi polkupyörällä vastaan pysähtyi ja kysyi että oletteko te tohtori taipale

kiitos teille teidän ansiosta minä olen päässyt eläkkeelle ja minun asiani ovat nyt hyvin

hän kertoi että hänellä on aikomuksenaan laajentaa turkistarhaa ylihärmään siis laajentaa ei perustaa uutta

hän joutui ympäristölupakäsittelyn piiriin mikä tarkoittaa sitä että tämä laajennuskäsittely kestää puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen

eihän näin voi olla kun on kyse teollisesta investoinnista joka tuo suomeen miljoonia työllistää tuhansia ihmisiä eikä vaadi yhtään yhteiskunnan tukea

minä uskoisin että tästä me voisimme löytää sellaisen yhteisymmärryksen niin kuin täällä on tänään tullut että muodostettaisiin yhdessä byrokratian kansalliset purkutalkoot koska mikään puolue sitä ei voi yksin tehdä niin vahva valta on ministeriöiden keskeisillä virkamiehillä jotka ovat aika kaukana normaalielämästä